voi olla huono imago koko politiikalla mutta ennen kaikkea eduskuntavaaleissa ja sitten näissä eu vaaleissa taloudelliset edellytykset ovat niin vaikeat ettei ole varaa lähteä vaaleissa ehdokkaaksi ja tästä meidän pitäisi kantaa huolta

sitten edustaja tuupainen te sanoitte että palomuuri on riittämätön siksi vastustatte sitä kun teidän pitäisi silloin sanoa paljonko pitäisi laittaa lisää

aika on maksanut tässä aika paljon rahaa koska saatavat vanhenevat päivä päivältä huomenna on taas joku harmaan talouden spekuloija päässyt turvasatamaan

täällä edustaja saarakkalakin sanoi ettei tämä riitä mihinkään

jotta se riittäisi kapasiteettia pitää lisätä jotta vältytään niiltä vakavilta seurauksilta ja ajatelkaa tätä tilannetta

mutta edustaja kataja selvitti tämän asian kyllä hyvin ymmärrettävällä tavalla ja siihen pitää sitten vain venyä ja taipua ja se sietää

emme voi kuin arvailla mitä se olisi maksanut

ei tällä hallituksen esityksellä sitä kuuluisaa niskalenkkiä harmaasta taloudesta saada vieläkään mutta päästään kuitenkin taas vähän eteenpäin

eli aika on todella ollut rahaa

nyt on kuuden puolueen vastuuta kantava hallitus ja näissä yhteiskunnallisissa olosuhteissa pidän sitä hyvänä

tämä rahoituskynnys ja sen kasvaminen on vakava uhka demokratialle koska se ohjaa siihen suuntaan että vain miljonäärit voivat jatkossa sitten asettua ehdolle

nyt pitäisi kiinnittää huomiota vakuuksiin

toivoisin että oppositio antaisi hallitukselle täyden tuen kun hallitus hakee vakuuksia että meillä olisi yhtenäinen kanta parlamentista että koko parlamentti on vakuuksien kannalla

oleellista on että monin eri tavoin puututaan harmaaseen talouteen ja sillä tavalla huolehditaan ennen kaikkea siitä että rehellisten yrittäjien toimintaedellytykset voidaan turvata

liittovaltiokehityksestä

sehän on ihan luonnollista että jos on yhteisiä ongelmia yhteinen iso kriisi niin se tiivistää toimintaa tiivistää ajattelua vahvistaa yhteishenkeä isiä saattoi

ja nyt on pyydetty apua

nyt huippu urheilun ja koko olympialiikkeen ympärillä on niin paljon kielteisiä lieveilmiöitä ja uhkakuvia että katsooko ministeri arhinmäki että historia voi pahimmoillaan alkaa toistaa itseään

n seuraavasti

rusty

yö edustaa

ja mitä suomi tekee sen hyväksi että näitä kielteisiä lieveilmiöitä joita on tukuittain voidaan vähentää ja niistä luopua ettemme olisi samassa tilanteessa kuin oltiin antiikin olympialaisissa jotka jouduttiin lopettamaan näitten kielteisten ilmiöitten vuoksi

tennilän kanssa ihan yhdessä kuorossa täällä monta kertaa huutaneet väliin tai käyttäneet puheenvuoroja että ei prosenteilla leipää osteta eurot ratkaisevat silloin kun olemme puhuneet suomalaisten köyhien ihmisten asemasta

tarvitaan euroja kaupan kassalla prosenteilla ei saa mitään

tämä finanssikriisi mielestäni osoittaa nyt tosin erittäin nurjalla tavalla ajatelkaa että jos lama suomessa jatkuu bkt edelleen laskee ja budjetissa kehitysmäärärahat pysyvät vakiona että automaattisesti saavutetaan nämä prosentit

arvoisa puhemies

jos suhde on kunnossa niin kyllä se kestää erilaisten oikeudellisten papereitten kirjoittamisen jopa ennen yhteen muuttamista tai ennen häitä

mutta ei se niitä ihmisiä auta yhtään meidän panoksemme euromääräisesti ei kasva maailmalla eurollakaan jos bkt sukeltaa aina vaan alaspäin

asioista kannattaa sopia etukäteen koska riitatilanteissa niistä on erittäin vaikea sopia kuolemantapauksen kyseessä ollen mahdoton sopia jälkikäteen

kun laitetaan meidän budjettimme hallintokuntien pääluokkien määrärahat ja katsotaan kasvukerroin minkälaisella kulmakertoimella menot ovat kasvaneet missäkin toiminnassa niin katsokaa hyvät kollegat mille tahansa kansainväliselle foorumille voi mennä sen kalvon kanssa ja näyttää että suomessa millään muulla hallinnonalalla ei ole ollut varaa näin voimakkaaseen menojen kasvattamiseen

herra puhemies

esimerkiksi lapsen asemaa ajatellen kyllä nykynuoret ovat niin fiksuja että voivat suojata lapsen asemaa miettimällä vähän milloin se lapsi ylipäänsä maailmaan saatetaan

etten tulisi väärin ymmärretyksi niin totean heti alkuun etten vastusta tätä esitystä mutta minulla on tähän kuitenkin poikkeavia ajatuksia

mutta niin kuin täällä on joissakin puheenvuoroissa todettu maailma sen ympärillä on muuttunut ja siksi toivon että pohjoismaiden neuvostokin päivittäisi toimintaansa esimerkiksi sitä taustaa vasten että euroopan unionin merkitys kasvaa aivan niin kuin kollega söderman äsken todisteli ja pohjoismaiden neuvoston merkitys maailmassa on kevenemään pienenemään päin vaikka sitä tarvitaan ja se on tärkeä ja tarpeellinen mutta sen painoarvo on tässä eu maailmassa ja globaalissa maailmassa keventynyt aikojen alkuun verrattuna

nimittäin kun valtio maksaa näille henkilöille palkan ja valtio antaa heille sitten veronalennuksen niin sama oikeushenkilö voisi tämän tietysti hoitaa niinkin että näille ihmisille maksettaisiin sen mukaista palkkaa että he voisivat palkallaan ostaa ihan mitä tahansa ettei heitä ikään kuin pakoteta tällaiseen pakkoautoinvestointiin

mitä näihin sopimuksiin tulee ovat ne sitten testamentteja tai mitä tahansa esimerkiksi avioehto niin avioehtohan on sopimuksena sellainen että eihän sillä ole mitään merkitystä jos sovinnossa ja yhdessä eletään

vastuuta kannetaan ja kehitysmaita autetaan mutta tämä ei ole kuitenkaan sillä tavalla selvä tämä pelkkä prosenttilukuun tuijottaminen

nämä ovat kaikki sitten tällaisia detaljeita missä autoa säilytetään minä päivänä sen saa tuoda milloin ei saa tuoda ja miten laki milloinkin on käyttäytynyt

mielestäni pohjoismaista yhteistyötä tulisi voida harjoittaa nykyistä kevyemmällä organisaatiolla ja halvemmalla

mutta jos me ajattelemme verotuksen kannalta tätä asiaa esimerkiksi tai henkilöstöpolitiikan palkanmaksun kannalta niin tämä askelhan on väärään suuntaan

tämä on epälooginen tämän kaltaisia viritelmiä ylipäänsä ei pitäisi veropolitiikalla harjoittaa eikä harrastaa

tällaiset vievät jos näitä noin yleisemmin ja enemmälti otettaisiin käyttöön ihan mahdottomuuksiin

mutta etten tulisi väärin ymmärretyksi korostan että jos missä niin nimenomaan pohjoismaissa tarvitaan tämän kaltaista yhteistä keskustelufoorumia mistä tahansa asiasta

maan tapaa vähän rationalisoidaan ja jos siihen suuntaan kuljetaan niin tämä askel pitää ottaa mutta pitäisi ottaa oikein reipas askel toiseen suuntaan ja todeta että näin ei toimita ja nostetaan reilusti palkkaa koska ne tehtävät missä nämä henkilöt ovat ovat vaativia ja vastuunalaisia niistä kestäisi maksaa kyllä kunnon palkkaa

yhdyn niin valiokunnan puheenjohtaja martti korhosen kuin edustajakollegojen kuisma akaan penttilä ja rossi puheenvuoroihin erikoisesti

jos ihminen puhuu asiallisesti mistä tahansa asiasta ja aiheesta niin eihän sitä voi säännöillä tai muilla menettelytavoilla tuomita tai rajoittaa

tilanne on oikeastaan nurjan käänteinen koska koen että ammattiautoilijoiden kohdalla nämä riskit ovat minimissään ne ovat pienimmillään

kyllä se aika on ohi ja sellaiset yhteiskunnat ovat jääneet kovin vähiin joissa näin vielä tänä päivänä valitettavasti ehkä voidaan menetellä

ehkä jonakin päivänä sitten tässä ajattelutapa muuttuu

nämä riskit ovat todennäköisesti ihan muualla ja ne ovat moninkertaiset tähän riskiin nähden jota nyt on lähdetty torjumaan

sitten tähän taksipuoleen

herra puhemies

alkolukko maksaa se on todettu mutta jos niitä todella asennettaisiin kaikkiin ajoneuvoihin niin yksikköhinta halpenisi

edustajakollega ruohonen lerneriltä kysyisin vielä mitäköhän mieltä mahtaa olla johtaja pekka vennamo posti telen johtajana poliittisista virkanimityksistä

täällä tämä toimii hiukan paremmin ja tässä on ollut myöskin hyvin kaunis taka ajatus muun muassa että tarkoituksena on parantaa haja asutusalueiden henkilökuljetusten tarvetta saadaan sellaista kalustoa joka on tavallista taksia vähän suurempi ja sitten pikkubusseja ja linja autoa vähän pienempi

en jatka tätä keskustelua enää kovin pitkään koska huomaan että tässä yhtenä riskinä on että tämä keskustelu liukuu ministerien palkankorotustarpeen suuntaan koska täällä on valiteltu myöskin heidän palkkioittensa vähäisyyttä

tavoitteeksi pitää asettaa että se tulee olemaan vakiovaruste niin kuin meillä on nyt jo erilaisia turvallisuuteen liittyviä vakiovarusteita säädetty autoihin

kun en ole valtuuskunnan jäsen enkä edes sen varajäsen niin jotenkin tuntuu että on varaa vähän objektiivisemmin sanoa että on tämä perin outo kuvio että meidän rahamme kelpaavat pohjoismaiden neuvostoon mutta meidän kielemme ei sinne kelpaa

tässä on tällainen ulottuvuus jolla vähäisessä määrin tai mieluummin suuressa määrin pystyttäisiin auttamaan haja asutusalueella asuvien ihmisten kuljetustarpeita mutta koen että se on kuitenkin marginaalinen sen tarpeen rinnalla mikä suomessa on niillä ihmisillä jotka asuvat harvaanasutuilla alueilla

sillä hetkellä tulisi volyymiä markkinoille ja näitten alkolukkojen hinta varmasti oleellisesti myöskin halpenisi niin että siinä auton investointipäätöksen yhteydessä tämän alkolukon kustannusvaikutus ei olisi enää kovin suuri

tämä tilanne ei ole myöskään eduskuntatalon väelle mitenkään vieras että kun kansakunta on hädässä niin julkisia palkkoja leikataan

tätä taustaa vasten mielestäni tämäkin muutos jonka valtiovarainvaliokunta esittää tehtäväksi jo tähän hyvään hallituksen esitykseen on sinänsä kannatettava

sieltä ei tule tämän kaltaista viestiä siellä ollaan tasa arvoisia siellä jokainen puhuu äidinkieltään ja hommat toimivat erinomaisen hyvin

jos vähän vertailee vaikkapa ostaa talvirengassatsin tai muuta vastaavaa uudet vanteet tai mitä kaikkea autoon ostetaankaan ei tarvitse olla kovin ihmeellisiä lisävarusteita niin ne ovat muuten alkolukon hinnoissa tai jopa kalliimpia

en muista missä hinnoissa ne nyt ovat mutta esimerkiksi jos haluaa jonkun tietynlaisen rekisterinumeron niin se taitaa olla jo aika lähellä alkolukon hintaa niin että ei tämä ole mahdoton auton hintaan suhteutettuna tälläkään hetkellä

myrskyisien vaiheitten jälkeen henkilöstöjärjestöt kokouksissaan päättivät repiä auki allekirjoitetut sopimukset ja alensivat näin ollen palkkojaan

kunnat ovat vähentäneet seurojen toiminta avustuksia ja alkaneet periä tilojen käytöstä vuokria jopa junioritoiminnasta

valtiovalta on vaikeuttanut veropolitiikalla kolmannen sektorin varainhankintaa entisestään

tämä on jäänyt vähälle huomiolle mutta tämä on eduskunnan historiassa kaiketi ainoa kerta kun talon johto on vedonnut henkilökuntaan jotta se alentaisi vapaaehtoisesti palkkojaan

täällä on koko ajan puhuttu alkolukosta mutta niin kuin valitettavasti olemme joutuneet havaitsemaan ihminen voi päihtyä ja huumautua vähän muustakin kuin alkoholista että ymmärtääkseni tämä ei ole huumelukko

kuntien ja valtion toimenpiteistä johtuen kustannuspaine seuramaksuineen on kohdistunut kohtuuttomasti perheisiin

kiitän ed

arhinmäkeä tästä selvityksestä mutta kyllä kai lähtökohta on se että äidinkieltä voi sitten käyttää rajoituksetta kaikissa yhteyksissä kaikissa tilaisuuksissa

mitä me voimme tehdä tämän asian hyväksi että ihmiset jotka eivät ole ajokunnossa eivät ylipäänsä tarttuisi rattiin

tämä on monesti ensiaskel ei toivotulla syrjäytymisen polulla

arhinmäki todisteli ja täältä toimintakertomuksestakin ilmi käy asia ei ole kunnossa kun se on tänne näin kirjattu ja aivan niin kuin äsken kuultiin jos se ei täällä pääkonttorissa toimi niin emme me voi olla siihen tyytyväisiä

tietysti pääsääntö vielä meillä on kuitenkin se että silloin kun ollaan huumautuneessa tilassa niin ollaan niin sanotusti kännissä mutta silloin kun ollaan näitten vielä kovempien huumeitten kanssa tekemisissä täällä on lääkärikollegoja paikalla voi nyt ehkä sanoa että kontrolli mopo karkaa niin kuin vielä pahemmin käsistä ja jälki on sen näköistä että siinä riskit ovat sitten vielä valtavan paljon suuremmat

meillä on ollut viestien perillemenon kanssa ongelmia täällä kotimaassa mutta ehkä kööpenhaminaan menee paremmin

toiminta avustusten jakoperusteita tulisi muuttaa myös siten että pelkkien tulosohjauskriteereitten lisäksi arvioitaisiin myös avustamisen tarve

mutta esitys on hyvä oikean suuntainen

kuisma kiinnitti huomiota nämä pehmeämmät keinot hoitoonohjaukset ja kuntoutukset ynnä muut niitäkään ei pidä väheksyä

sinne pitää saada resursseja koska se on myös hyvin inhimillinen tapa auttaa asianomaista henkilöä ja hänen lähiomaisiaan ja siitä on hyötyä koko yhteiskunnalle

herra puhemies

tuntuu oudolta että niiden tahojen jotka olivat murentamassa keskitettyjä tulopoliittisia ratkaisuja samoilla äänillä nyt vaaditaan matalapalkkaratkaisuja palkkojen alentamista jopa

miksi on aikanaan haluttu murentaa sellainen järjestelmä joka piti sisällään tavallaan automaattisesti maltilliset palkkaratkaisut

sitten tämä veroelvytys

ja kun täällä on arvosteltu ja arvioitu edellisiä ja vanhoja hallituksia ja annettu kyytiä vähän niin lipposen ykkös kuin kakkoshallituksellekin niin haluan kuitenkin palauttaa mieliin että silloin kun rahasta oli pulaa puututtiin myös pääomien verotukseen

nyt puhutaan vaan hallituksen suulla kulutusveroista ja ympäristöveroista kun sähköveroakaan ei pitäisi nostaa tässä suhdannetilanteessa

onko velvollisuus puuttua asioihin vai voiko vain katsella ja todeta että nämä ovat faktatietoja näin on näreet mutta kun ei ole velvollisuutta puuttua niin ei puututa ja minkälaista intimiteettisuojaa annetaan rikolliselle toiminnalle minkälaisia ristiinajoja voidaan tehdä minkälaisia kyselyjä voidaan pankeista tehdä

viranomaiset kertovat myös että kaikki ei edes johdu tästä intimiteettisuojalaista tietosuojalaista vaan ihan muista hallinnon kynnyksistä joita itsekään en hallitse muuta kuin yleisellä tasolla ja mitä olen asiantuntijoitten kertomana kuullut

niin että tässä on aika paljon kyllä perattavaa ja olen mielelläni niissä talkoissa mukana jotka tähtäävät sen tavoitteen toteutumiseen mitä edustaja zyskowicz täällä äsken hyvin sujuvalla ja loogisella tyylillään selitti

herra puhemies